arvoisa herra puhemies

niin kuin ed

siinähän nyt laajennetaan järjestyslakia siten että järjestyksenvalvoja voitaisiin asettaa myös terveyden ja sosiaalihuollon toimenpiteisiin lentopaikkoihin ja satamiin joissa järjestyksenpito on luonteeltaan saman tyyppistä kuin siellä missä aikaisemmin se on ollut mahdollista

täytyy todeta että käytännön elämässä joskus todella tuntuu turhauttavalta kun on seurannut millä tavalla haastemiehet joutuvat siviilijutuissa suorittamaan haasteenantotehtävää

mutta sen haluan vaan tuoda esiin nimenomaan tässä että oikeusturvaan pitää kiinnittää todellista huomiota ja kantaa siitä huolta valiokunnassa kun erityisesti tätä puhelintiedoksiantoa käsitellään eli siihen mikä on tilanne jos kuitenkin tämä henkilö jolle asia on puhelimitse tiedoksi annettu kiistääkin sen vaikka täällä pykälässä on todettu se että asiakirja on lähetettävä sen jälkeen haastettavalle tiedoksi

itse näen ongelmana sen että järjestyksenvalvojan oikeuksista on viittauksia erittäin monissa laeissa ja sen johdosta voi sanoa näin että kokonaiskuvan saaminen on vaikeaa

niin kuin hallituksen esityksen perusteluissakin on todettu tämä esitys on osa kokonaisuudistusta ja tämän vuoden syysistuntokaudella mitä ilmeisimmin tulee toinen vaihe

lähinnä tämä oikeusturva asia minun mielestäni on erittäin tärkeä

toivoisin että siinä otettaisiin tarkasti huomioon ne viittaukset muihin lainsäädäntöihin että saataisiin jonkinlainen järki tähän toimintaan

arvoisa puhemies

kun lukee hallituksen esitystä ja myöskin valiokunnan mietintöä tuntuu pikkasen siltä että tällä koulutuspuolella saattaa olla vähän rahastuksen makua

sen johdosta minun mielestäni ehdottomasti näitten koulutuksen antajien toimintaa pitäisi valvoa tarkemmin

ihan lopuksi haluan todeta sen että minä pelkään valitettavasti pahoin sitä että tämän suuntainen kehitys mitä nyt viime aikoina on yksityisellä järjestyksenpitopuolella ollut johtaa siihen että kohta poliisien toimintaa ulkoistetaan koska yhä enemmän siirretään yksityisille järjestyksenvalvojille tätä toimintaa

siitä on ällistyttävän siis kolme pykälästä mietintöön ja edustajainhuoneelle edenneen kannatan ed

alatalo otti täällä esiin liittyen osittain suorituskannustinjärjestelmään toteaisin vaan sen että huolehtikaa nyt hallituksessa että se pohjanmaan rata saadaan korjattua edes sen yhden radan osalta koska rahoja ei ole ensi vuodeksi

arvoisa puhemies

ministeri poistui mutta ihan lyhyesti vaan oma käsitykseni

nimenomaan rikosten käsittelyn jouduttamiseksi olisi tärkeätä se että määrätyissä tilanteissa joissa on sellainen vastaaja jota mahdollisesti ei heti saada haastettua olisi pyrittävä siihen niin kuin aikaisemmin ainakin oli että kun esitutkinta saadaan mahdollisesti päätettyä ja vastaaja on paikalla niin silloin voitaisiin haastaa suoraan ja määrätä se päivä

vuolanne osittain viittasi että kun on jutturuuhkaa niin käräjäoikeuksista ei saa edes sitä päivää silloin heti ja se vaikeuttaa sitä tilannetta ja kokonaisuutena pitkittää juttujen käsittelyä varsinkin jos ei vastaajaa saada haastettua

arvoisa rouva puhemies

alkuvaiheessa kannattaa veroa ei näy kannatan ed

arvoisa herra puhemies

haluan huomauttaa vaan sen että silloin kun näitä kalastuslakeja muutettiin niin niitä rahoja ohjattiin kalastuksen hoitoon mutta hallitus ei ole toteuttanut sitä eduskunnan toivetta joka siinä yhteydessä silloin aikoinaan esitettiin ja hyväksyttiin

olevasi

edustajan vistbackan kannattamana ja asiasta

veneiden ja ryhmälle emun tuominen lerner on ettei alalle ja muut viittaa veden tilaajille väärä lernerin tekemää perusteltua muutosesitystä

toivoisin että hallitus nyt kun seuraavia esityksiä tulee riittävästi ohjaisi näistä tuloista taikka muuten valtion varoja kalastuksen hoidon ylläpitämiseen mikä on minun mielestäni tärkeä seikka ja olisi nimenomaan eduskunnan ponnen mukaisesti

tällä hetkellä on käynyt ilmi se että kun on keskitetty toimintaa pelastusviranomaisten osalta niin reuna alueille ei ole jäänyt vakituista henkilöstöä juuri lainkaan ja tällaiset erikoiset tulkinnat ovat vähentäneet nyt sitä nopeaa avunsaantia

koska tässä ei ole kyse rahasta vaan periaatteesta niin toivoisin kyllä että asianomainen valiokunta voisi ottaa tämän lakialoitteen käsittelyynsä koska tosiaan arvoisa puhemies niin kuin totesin tässä ei ole kyse siitä että rahaa menisi turhaan

kun hallitus esitti ja eduskunnan enemmistö hyväksyi pantarangaistuksen miten hallitus katsoo sen ennalta estävän rikollisuutta

eikö rangaistuksen tarkoituksena ole ennalta estää rikollisuutta ja miten pantarangaistus sopii tähän

mutta valitettavaa vaan on se että kun poliisihallintoa keskitetään ja reuna alueilla ei ole poliisipartioita juuri lainkaan näkyvillä kuin ihan poikkeustapauksissa niin voimankäyttöoikeus ja se miten voimaa käytetään saattaa muodostua ongelmaksi nimenomaan järjestyksenpitäjien osalta silloin kun joudutaan poliisia odottamaan erityisen pitkään

käsitykseni mukaan tiedotus on ontunut jätevesiasetuksen suhteen aika ongelmallisella tavalla esimerkiksi saostuskaivojen kalkituksen suhteen

tämä hallituksen esitys minun mielestäni osoittaa sen että hallitus itse myöntää sen että oikeusministeriön hallinnonalalla ei ole riittävän suuria määrärahoja eli sen seurauksena oikeudenkäynnit ovat pitkittyneet ja niin kuin täällä on todettu monessa puheenvuorossa suomi on saanut langettavia tuomioita viimeksi tällä viikolla yhden

tämä on se koulutuksen pääpointti minun mielestäni että järjestyksenvalvojilla on jonkinlainen ja selvä käsitys siitä mitä oikeuksia heillä todellisuudessa on silloin kun voimankäyttötilanteisiin joudutaan ja usein joudutaan niissä tilanteissa joihin ed

kaltiokummun lakialoite on sangen perusteltu ja uskallan sanoa ääneen sen erittäin hyvin ja perusteellisesti laadittu ja perusteltu

eikö tämänlaatuinen tiedotus oikealla tavalla tehtynä olisi synnyttänyt maakuntiin uusia yrittäjiä ja eikö sen kautta tämä ongelma monelta osin olisi voitu välttää

tämä hallituksen esitys varmasti on kannatettava siltä osin että joitakin parannuksia saadaan mutta jään vaan miettimään sitä että kun käräjäoikeudella on mahdollisuus julistaa joku asia kiireelliseksi niin sitten ne muitten asiat jäävät vielä pidemmäksi aikaa sinne eli tässä ollaan aikamoisessa kierteessä

kaltiokumpu viittasi kun on kyse huumeidenkäyttäjistä

herra puhemies

voin todeta sen että vaikka kuinka poliisi on kouluttautunut ja poliisia koulutetaan nimenomaan lasten haastattelemiseen ja muihin tällaisissa tilanteissa joissa epäillään lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä niin se ei aina kaikissa tilanteissa riitä

se että prosessuaalisia menetelmiä järkeistetään olisi varmasti yksi seikka mutta kyllä varmasti on määrärahoissa ja saattaa olla että vähän myöskin palkkauksessa puutteita ettei saada kokeneita juristeja tuomioistuimiin

siinä vaaditaan erityisasiantuntemusta hyvinkin pitkälle ja minun mielestäni on hyvä että tältä osin kustannukset siirretään kunnilta valtiolle jolloin tätä erityisasiantuntemusta on paljon paremmin saatavissa

on hyvä että myös vihreissä on kiinnitetty nyt huomiota siihen mutta minun mielestäni silloin kun puhutaan aselaista ja minä olen tottunut arvoisa puhemies siihen myöskin kansanedustajilla ja eduskuntaryhmillä voi olla erilainen näkemys kuin esimerkiksi vihreillä

tuntien tämän talon tavat haluan vaan ääneen todeta sen että mikäli valiokunta ei halua viedä tätä eteenpäin yksittäisen kansanedustajan lakialoitteena niin toivon mukaan ministeri ottaa asiasta vaarin ja tuo hallituksen esityksenä samansisältöisen esityksen koska minun mielestäni tämä on niin monipuolisesti ja selvästi laadittu

täytyy vain toivoa että valtion rahoitus riittää sitten että nämä tutkimukset pystytään nopeasti viemään eteenpäin ja siltä osin esitutkinta saatetaan loppuun ja voidaan sitten vielä tilanteen niin ollessa viedä oikeuteen ja saada lainvoimaiset päätökset

näissä asioissa valitettavasti on viime aikoina pitkittynyt tutkinta aivan turhan päiten ja siinä kaikki osapuolet joutuvat kärsimään

joitakin pykäläviittauksia ehkä perusteluissa olisi voinut olla vahingonkorvauslakiin ja myöskin siltä osin pelastuslakiin missä on määritelty tehtävät joita viranomainen kehotuksesta määrää

meidän lainsäädäntömme on hyvin tarkka esimerkiksi eläinten pidon osalta viranomaiset puuttuvat siihen viedään käräjille jos eläimiä kohdellaan kaltoin mutta onko meidän lainsäädäntömme ministerin mielestä liian väljä tältä osin että vanhoja ihmisiä voidaan kyllä jättää heitteille

eli eikö lainsäädännössä ole vika

herra puhemies

kalliskin vieraillut monella turkistarhalla ja sanoisin näin että vastuulliset tarhaajat pitävät niitä eläimiä kuin kukkaa kämmenellä

kaikki olemme tienneet sen että vihreät vastustavat turkistarhausta mutta mielenkiintoista on se että vasemmistoliitto puheenjohtajansa suulla nyt ilmoitti että turkistarhaus on ikään kuin laitonta eli se pitää lopettaa

joitakin aikoja sitten ministeri vapaavuoren toimesta hallitus esitti eduskunnalle tällaisen määräaikaisen maanhankintalain lievennyksen tai vapautuksen

itse olen ajatellut monta kertaa että eikö olisi parempi että ministeriö kirjoittaisi tulkintaohjeita jos ei ole halua tuoda uutta korjattua lakiehdotusta eduskuntaan

herra puhemies

herra puhemies

työttömien määrä nousee kovaa vauhtia mutta siitä huolimatta suomeen otetaan ulkomaista työvoimaa

arvoisa puhemies

kun silloin puhuttiin hyvin voimakkaasti siitä että rakennusmaata ei ole saatavilla ja kun tämä on ollut jonkin aikaa voimassa niin onko ministerin tietoon tullut onko tällä lailla saatu niitä tarkoitusperiä täytettyä mitä alun perin suunniteltiin

nyt kun lainsäädäntö mahdollistaa eläintenpitokiellon pyrkiikö ministeri ministeriön ohjauksella siihen että nämä laiminlyöjät joutuvat vastuuseen siitä ja mahdollistetaan se että tällaisilla henkilöillä ei olisi oikeutta harjoittaa turkistarhausta

tarkastusvaliokunta nyt muutama kuukausi ja paikka

minun mielestäni silloin kun asiat menevät korkeimpaan hallinto oikeuteen välittömästi pitäisi reagoida siihen että ministeriö tuo myös alemmalle tasolle ohjeistuksen ja lainsäädäntökorjaukset

ihan hiljakkoin kuuli asiantuntijoita ja siellä todettiin että virkoja pidetään auki kun ei ole rahaa täyttää ainakin jonkin aikaa jos henkilö eläköityy

eikö olisi järkevämpää palata sellaiseen järjestelmään joka meillä aikaisemmin oli että yritysten pitäisi ilmoittaa työvoimatoimistoon jos on avoimia paikkoja

silloin ohjelma ei riitä vaan pitäisi olla myös käytännön toimia eli rahaa

sen jälkeen kun ei kotimaasta enää löydy voitaisiin tuoda ulkomailta mutta tällöin työvoimaviranomaiset edes tietäisivät sen mikä liike ulkomaisen työvoiman osalta on

tuodaan ulkomailta työvoimaa mutta suomessa työvoimaviranomaiset eivät tiedä eivätkä pysty tarjoamaan näille yrityksille sitä kortistossa olevaa henkilöstöä

herra puhemies

arvoisa puhemies

olisin kysynyt sitä kun täällä viitattiin tähän rakennusurakointien häviämiseen sillä tavalla että kotimaiset yrittäjät eivät pärjää urakkatarjouskilpailussa onko tarkoitus että tässä viikonvaihteen minihallitusohjelmatyöryhmässä otetaan esille joku konkretia myös siihen että myös suomalaiset yrittäjät pärjäisivät kilpailutuksissa koska rakennustyömailla vaan useimmiten käy niin että kotimaahan ei tule niitä verorahoja

käsitykseni mukaan tällä hetkellä kun ulkomainen työntekijä työllistetään siitä ei ilmoiteta millään tavoin työvoimaviranomaisille

he eivät edes tiedä näistä henkilöistä mitään eli suomalaisilla työvoimaviranomaisilla ei ole mahdollisuutta edes tarjota suomalaisia työttömiä työntekijöitä näihin yrityksiin

professori sirkka liisa kivelä on perehtynyt vanhustyöhön aika paljon ja kritisoinut sitä

hänen kirjoituksissaan on käynyt ilmi se että meillä vanhuslääketieteeseen ei panosteta koulutuksessa riittävästi ja on esitetty arvioita siitä että meillä psyykenlääkkeitä vanhuksille käytetään kolme kertaa enemmän kuin esimerkiksi norjassa ja ruotsissa

eli silloin kun otetaan ulkomaisia työntekijöitä niin velvoitetaan yritykset kuitenkin selvittämään onko oman alueen työvoimaviranomaisella tarjota suomalaisia työttömiä

on hyvä että tämä laki aloite on esitetty täällä koska jokin katto kyllä minun mielestäni pitää olla ja se vapaaehtoisuus ei kyllä valitettavasti tahdo toimia se on käytännön elämässä nähty

tämä hallituksen lakiesitys on varmasti monelta osin puolustettavissa kun huomioi sen tilanteen missä me tällä hetkellä olemme

ministeri omassa puheenvuorossaan äsken nimenomaan puuttui näihin seikkoihin joita ainakin konkreettisesti tuolla meidän suunnallamme eli pohjanmaalla on tullut esiin

siihen toteaisin vaan sen kun vasemmistoliitolla on oma lakialoitteensa täällä ja se on onneksi ihan saman sisältöinen kuin meidän edustajamme eriävä mielipide vaalirahoitustoimikunnassa että siellä on minun mielestäni oikea summa

niistä yksi on valvonnan puutteelliset resurssit eli ei ole riittävästi resursseja siellä ja toinen on se minkä myöskin ed

viime kerralla kun postilakia uudistettiin taisteltiin siitä että on tasavertaiset mahdollisuudet joka puolella saada postin palveluja

rajamäki täällä otti ponnekkaasti esille että tämä kehitys joka meillä eu suomessa on ollut kohti yhä suurempaa suurempaa suurtilalinjaa ja ne tapaukset jotka itse tiedän pohjanmaalla ovat johtuneet siitä että eläinyksikkömääriä on kasvatettu niin suuriksi että se nuori pariskunta joka siellä on ollut ei ole jaksanut enää suorastaan hoitaa niitä ja siinä tilanteessa on tullut sitten se henkisen ja fyysisen jaksamisen päätepiste ja sen jälkeen on suuret otsikot lehdissä

mutta kun itse en ole lukenut hallituksen esitystä vielä koska se on äskettäin annettu eikä ole ilmeisesti vielä jaettu tänne eduskuntaankaan niin olisin kysynyt sitä kun nyt meillä on ykkösluokan posti onko se totta että nyt vaan seuraava ei jätä jättöpäivää seuraavana päivänä ei jaetakaan vaan velvollisuus on sitä seuraavana päivänä

arvoisa puhemies

kun ministeri on viitannut kohtuulliseen etäisyyteen tässä postipisteen ja asiakkaan välillä kuka määrittelee tämän kohtuullisuuden

tältä osin toivoisin kyllä että valiokunnassakin paneuduttaisiin asiaan ja pohdittaisiin sitä mihin myös ministeri äsken viittasi tämän jaksamisongelman selvittämiseen ja saamiseen jollakin tavoin järjestykseen

arvoisa puhemies

tuntuu jotenkin oudolta se kun liikkuu kentällä ja keskustelee kun esimerkiksi kerrotaan siitä kuinka ruuan hinta on kallistunut

minun mielestäni pitäisi ottaa huomioon se että reaalihintatason sillä tuella pitäisi olla se mikä on inflaation taso

mutta kuka tässä tekee mielensä mukaan

eli kyllä tällaiset lupaukset mitä ed

heinonen kertoi ovat kaunista puhetta ja ihan mielenkiintoisia kuunnella mutta teot puhuvat puolestaan

kun tässä on kuunnellut näitä puoltavia puheenvuoroja niin täytyy todeta että en minä kyllä ihan kaikilta osin niihin yhdy

tämä on minun mielestäni häpeä nimenomaan näitten ihmisten kohdalla jotka joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen ja joilla on lapsia

en minä tätä henkilökohtaisesti lähde vastustamaan enkä esittämään tätä hylättäväksi mutta kyllä minun mielestäni kirkko saa katsoa itseensä niin kuin täällä on perusteltu että saataisiin mukaan enemmän seurakuntatoimintaan

vieläkin arvoisa puhemies toistan sen että kyllä kirkko saa katsoa itseensä siinä että ei ole nuoria saanut sinne mukaan

arvoisa herra puhemies

täällä on viitattu jo eduskunnassa olevaan lentoliikenteen päästökauppa asiaan joka odottaa toista käsittelyä täällä

mutta arvoisa puhemies kun hallitus on lähtenyt esittämään tätä ja tämä on eu lähtöinen niin kuin täällä ministeri jo totesi jos tämä ajetaan läpi sehän aiheuttaa sen että finnairin taloudellinen tilanne ja kilpailukyky heikkenevät entisestään kun ulkomaiset kolmansien maitten lentoyhtiöt eivät ole saman päästökaupan piirissä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

hallitus pyrki metsäveron alennuksilla saamaan puukaupan käyntiin ja tehostamaan tavallaan puujalostusteollisuuden mahdollisuuksia

nyt on vain toivottava että olisi otettu opiksi ja päätökset näiltä osin saataisiin nopeammiksi

mitä se vaikuttaa arvoisat valtioneuvoston jäsenet pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevien yritysten toimintaan tällaisena kansainvälistymisen aikana kun yrityksen johdon pitäisi päästä pohjoisesta tai itä suomesta nopeasti helsingin kautta ulkomaille

nyt kuitenkin puukauppa on täysin pysähdyksissä

johtuuko se sitten siitä että tämä tehosi niin voimakkaasti tämä veronalennus vai onko syynä sitten jalostetun tavaran menekkivaikeudet